esimerkiksi meillä etelä pohjanmaalla kun moni edustaja on tässä omaa kotiseutuansa korostanut on paljon pieniä yrityksiä ja aika elinvoimaisia sellaisia

meidän kuntamme ovat paljon pistäneet esimerkiksi rengonharjun lentokenttään jotta saataisiin tämä reittiliikenne seinäjokihelsinki helsinkiseinäjoki turvattua mutta ei ole saatu turvattua

sinne on laitettu rahaa miljoonakaupalla kun lasketaan kaikki yhteen ja sitten vielä tätä kenttää on tuettu

eli on tuettu reittiliikennettä on tuettu kenttää

no nyt enää tällaisia lupauksia ei ole saatu ikävä kyllä mutta nyt toivoisi tältä osin jotain koska sitten jos tämä liikenne nyt lakkaa tavallaan nekin rahat mitä siihen kenttään ja liikenteeseen sillä lentoreitillä on panostettu ikään kuin vähän menevät hukkaan

vaikka tämä on erittäin kielteinen asia itsessään niin se on näin uuden kansanedustajan kannalta myönteistä että tämä avoimesti myös kerrotaan

arvoisa herra puhemies

keskeiseksi kysymykseksi tässä keskustelussa on noussut tämä kuntauudistus joka kuuluu ministeri virkkusen rooteliin ja myös sitä on sivuttu sote linjausten osalta jotka ovat viime viikolla tulleet alustavasti julki sosiaali ja terveyspoliittisesta ministerityöryhmästä

tässä on nyt tavallaan sitten jatkovalmistelua varten hieno esimerkki siitä miten tämän pitäisi mennä

no tietysti sitten tänne yksityistiestön puolelle nämä tuet ovat liian vähän

kun tiedetään kuntien tilanne niin sielläkin on leikkauspaineita eli sinne ei jää ollenkaan niin paljon rahaa kuin pitäisi

keskustan kotikuntamaakunta malli josta oletan että keskusta puolustaa sitä viimeiseen mieheen ja naiseen asti kun on sillä vaalitkin käynyt ja sitä siinä markkinoinut

sitten hallituksen malli on vähän häilyvämpi mutta siitä alkaa nyt ehkä tiettyjä piirteitä hahmottua tämän sote linjauksen seurauksena

ikävä kyllä jos talous alkaa horjua minä väitän että maa ja metsätalouden merkitys vaan korostuu ja maaseudun merkitys tälle maalle korostuu

siinä mielessä ei ollenkaan kannata tällaisia puheita täällä viljellä että pistetään pikitiet rullalle ja soralle

perussuomalaiset haluaa turvata kuntalaisten palvelut emmekä olekaan lähteneet lyömään mitään mallia lukkoon vaan olemme vastuullisesti katsoneet että asiaa pitää selvittää enemmän ja selvitystyö on koko ajan käynnissä

siinä ensinnäkin huomaat sen että joka tällaista ehdottaa ei ole maaseudulla varmaan asunut vaikka en haluakaan vastakkain asetella ei kerta kaikkiaan ole voinut asua koska tällaisen hiekkatien ylläpito ja kunnostushan maksavat paljon enemmän kuin tällainen öljysorakin joka menee siinä aika hyvin ilman hoitoakin

arvoisa puhemies

selvityksen lopussa onkin auki monta kysymystä jotka ovat aivan keskeisiä

hallitus on laajapohjaisen parlamentaarisen valmistelun sijaan ominut valmisteluvastuun itselleen niin tässä asiassa kuin kuntauudistuksessa joka liittyy suoraan sote uudistukseen joten syytä olisi nyt tuoda koko paletti pöytään ja pian

mielestäni hallitus on pahasti epäonnistunut kun menoja ja paineita sälytetään kuntiin jotka joutuvat sitten nostamaan veroprosenttia mikä iskee erityisesti pienituloisiin ja vähentää myös palveluja

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy sekä pikaisiin että välittömiin toimiin jotta kuntata louteen suunnitellut valtionosuusleikkaukset perutaan ja kuntien peruspalveluihin kohdistuvaa valtionosuuksien määrää lisätään

hallitus nyt lähinnä on tässä se taho jolta olisi odottanut kun se on valmisteluvallan ominut ja monta kertaa vielä sanonut että opposition apua ei tässä tarvita

näissä kriteereissähän mitkä kesäkuussa hallitus toi mitkä ovat tämän rakennelain uudistuksen pohjana on väestöpohjaa siellä on yhdyskuntarakennetta siellä on syntyvyys talous siellä on kaikille kunnille niin sanotusti myrkyt keksitty

se on täysi muodollisuus

mitä sitten tulee muihin täällä esitettyihin malleihin niistä herää kyllä kysymys millaisella veromallilla niitä aiotaan viedä eteenpäin minkälaisella maksujärjestelmällä onko kyse asukasperustaisesta maksujärjestelmästä vai suoriteperustaisesta maksujärjestelmästä minkälainen päätöksenteko ja vaalimalli niissä on

arvoisa herra puhemies

kyllä tällaisia järjestelmiä ja laatikkoleikkejä perussuomalaisetkin pystyvät kyhäämään nopeallakin tahdilla mutta kuultuamme näitä asiantuntijoita joita olemme todella eduskuntaryhmässämme kuulleet kuukausikaupalla me olemme kyllä tulleet siihen tulokseen että tässä aidosti on käymässä niin että aikalisää tarvitaan

viime keväänä perustuslakivaliokunta tutki roolinsa mukaisesti juridiselta kannalta pääministeri kataisen toimet niin sanotussa himas asiassa ja totesi ettei asia anna aihetta juridiseen jatkokäsittelyyn

siinä mielessä me nimenomaan tiesimme miten hallituksen tässä käy

nyt peräänkuulutammekin vain sitä että haetaan nyt laaja parlamentaarinen valmistelu ja aloitetaan se puhtaalta pöydältä niin että voitaisiin vielä tehdä hyvää yhteistyötä

tämä perustuslakivaliokunnan päätös ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö pääministerin luottamusta asiassa voitaisi äänestyksellä mittauttaa eduskunnassa jonka päätökset ovat poliittisia

kyllä mekin tarvittaessa sitten siinä vaiheessa jos hallitus todella jatkaa vielä tältä pohjalta tuomme sitten oman mallimme mutta toivoisin ja uskoisin vielä että yhteistyön mahdollisuus olisi

aihetta tähän äänestykseen antaa se että hallinnollinen prosessi joka kataisen poliittisella myötävaikutuksella käynnistyi ei ollut oikeuskanslerin mielestä hyvän hallinnon mukainen

pääministeri katainen on se taho joka omalla poliittisella vaikutusvallallaan saattoi hankeen potentiaaliset rahoittajat ja pekka himasen saman pöydän ääreen

pääministeri katainen ei ole oikeuskanslerin antaman ratkaisun jälkeenkään pyytänyt toimintaansa anteeksi koska hän vetoaa siihen ettei oikeuskansleri tutkinut asiassa hänen eli pääministerin toimiaan koska ne on jo perustuslakivaliokunnassa tutkittu

minusta on valitettavaa että henkilö joka on poliittisesti vastuussa tästä hallinnollisen prosessin käynnistämisestä ei pyydä anteeksi ja myönnä virhettään ja näin kanna asiasta poliittista vastuuta vähäisimmälläkään mahdollisella tavalla

toinen vaihtoehto olisi pahoitella tapahtunutta ja saattaa asian jatkovalmistelusta vastanneet virkamiehet kuten kataisen entinen poliittinen valtiosihteeri velipekka nummikoski kantamaan vastuunsa selkeällä tavalla

tällainen lievä menettely voisi ehkä tulla kyseeseen jollakin alemmalla hallinnollisella ja poliittisella tasolla kuten kunnissa mutta tällä tasolla se ei ikävä kyllä riitä

perussuomalaisten lähtökohta esimerkiksi omassa välikysymyksessään pari viikkoa sitten oli että hallituksen on valmisteluvastuun omineena tahona tuotava oma esityksensä sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseksi

sitä ei ole saatu ja näyttää siltä että sen tuominen on aidosti vaikeaa sillä en jaksa uskoa että tuo monituntinen näytelmä joka päivä tällä viikolla tämän uudistuksen vääntämisessä olisi lavastettu ja olisi siis todellinen näytelmä vaan kyse on siitä että aidosti ei tiedetä mitä asian kanssa pitäisi tehdä

ja tämä johtuu siitä että hallitus on lähtenyt tekemään uudistusta kuntarakenne edellä ja todennäköisesti jotkut sellaiset poliittiset syyt taustalla joita ei haluta sen kummemmin kertoa koska mitään tieteellisiä perusteitahan sille kuntarakenneuudistukselle siinä muodossa ei ole olemassa

me perussuomalaiset olemme katsoneet kun mekin olemme tehneet taustalla työtä että jos halutaan uudistaa jotenkin erittäin merkittävällä tavalla meidän sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmäämme niin tällaisella aikataululla millä nyt hallituskin on etenemässä se on täysin epärealistista

meidän mielestämme hallitus joutuu tulemaan vielä pyytämään opposition tässä avukseen ja meillä perussuomalaisilla on siinä mielessä sitten parempi vaikutuspaikka kun me emme ole hätiköidysti lyöneet kiinni mitään omaa malliamme mitään uutta häkkyrää vaan me olemme tältä nykyiseltä pohjalta valtionosuuspolitiikalla lähipalvelulailla ja porkkanarahoilla matkassa ja se on varmaan se mitä kuntalaisetkin lähtökohtaisesti haluavat

olen vain sitä mieltä että ehkä ei kannattaisi kuitenkaan naulita omaa kantaansa tässä vaiheessa kiinni kun hallitus näyttää olevan tilanteessa jossa pystytään täältä oppositiosta käsin myös ehkä vaikuttamaan heidän toimintaansa jatkossa mikäli heillä ei ole syytä vastustaa sitten tätä tavallaan oppositiosta tulevaa vaikutushalua

sitten mitä tulee keskustaan vastuunkantajana sillä on tietysti pitkät pitkät perinteet mutta tiedetään se vanha sanontakin että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti ja tämä ikävä kyllä pitää paikkansa niissä monissa kymmenissä suomen kunnissa joissa keskusta on enemmistönä

se vallankäyttö ne hyvä veli verkostot eivät näyttäydy siellä lähellä kuntalaisia aivan yhtä hienona mallina kuin miltä täällä teillä kotikuntamaakunta malli ehkä paperilla tänä päivänä näyttää ja siitä osoituksena on se että perussuomalaiset kertaheitolla kasvoi suuremmaksi puolueeksi kuin te

te voitte elää siinä omassa kuplassanne että te kannatte vastuuta ja muuta mutta kohta te kannatte vastuuta paljon paljon pienemmällä porukalla kun nämä kuntavaalit on käyty

sitten aletaankin katsoa sitä miten te kykenette reagoimaan siinä tilanteessa kun tuleekin vaihtoehtoja äänestyksiin kun te joudutte ja teidät pakotetaan ottamaan huomioon ehkä niitten kuntalaisten ääni joilleka teidän kaikkien käsi ei välttämättä nouse miten se suu sitten pannaan ja siitä on näissä kunnallisvaaleissa siellä paikallisella tasolla kyse

hallitusohjelmasta huomaa nopeasti että sitä ovat olleet laatimassa puolueet politiikan eri laidoilta niin monitulkintainen ja epäselvä se on konkreettisten toimenpiteiden osalta

tämä on sitä rakentavaa oppositiopolitiikkaa jota kansa mielestäni tässä maassa kaipaa

toinen tapa toimia on seuraava

kun itse ensin harjoittaa kaksi vaalikautta hyvinkin samansuuntaista politiikkaa kuin mitä tämä hallitus nyt jatkaa muun muassa eu politiikan ja kuntarakennepolitiikan osalta haukutaan hallitusta ikään kuin muodon vuoksi

toivotan keskustalle onnea valitsemallanne tiellä

tällainen yhtälö ei ratkea muuta kuin korvamerkitsemällä sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksia

vahva peruskunta on toki parempi kuin hallintohimmelit jotka ovat mielestäni viimeinen sammuttaa valot politiikkaa eli vievät etenkin pienemmät kunnat varmaan turmioon koska valta ja vastuu eivät niissä kohtaa toisiaan

näin käy varsinkin silloin kun maakuntakeskukset samanaikaisesti vahvistuvat ja niiden vetovoima kasvaa

jos siis mielitään kehittää maakuntakeskuksia ympäröiviä alueita ovat kuntaliitokset mielestäni oikea ratkaisu etenkin sen jälkeen kun keskusta yhdessä demareiden kanssa ajoi palvelurakenteet paras hankkeen seurauksena kohti suurempia hallinnollisia ja jopa toiminnallisia yksiköitä

haluaisin todella antaa hallitukselle mahdollisuuden mutta se on mahdotonta eu politiikan viherhumpan ja arvohömpän takia

etenkin hallituksen valitsema eu poliittinen linja vaikuttaa olevan betonoitu ja tulee lopullisesti tyhjentämään veronmaksajien eli suomen valtion ja kuntien jo ennestäänkin tyhjät taskut

uskonkin että todellinen hallitusohjelma laaditaan vasta loppusyksystä kun suomi paatti ottaa ensimmäiset pohjakosketukset osana euroaluetta

eri euromaissa on muuten paljon hallituspuolueiden sisarpuolueita vallassa eli perussuomalaisia on kyllä turha yhdistää tähän vastuuttomaan politiikkaan mitä kaverinne ovat harjoittaneet

ehkä syyt kriisiin ovat moninaiset mutta pörssipelurit eivät ole ainoita syypäitä vaan kyllä syynä on myös harjoitettu politiikka eu ja emu järjestelmät sekä mahdollisesti myös kulttuuriset tekijät

arvolähtökohdista tarkasteltuna tuntuu että tälle hallitukselle talouden realiteetit ja jopa perusturva ovat sittenkin toissijaisia asioita siihen nähden mihin suuntaan tätä maata arvojen osalta halutaan viedä niin kiihkeästi ohjelmassa julistetaan kansallista itsemääräämisoikeutta vähättelevää linjaa ja vapaamielisyyttä

yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuksi nähdään kansanvaltaa kaventavat eu rakenteet perussopimusmuutoksineen ja vakausrahastoineen sekä monikulttuurisuusideologian eteenpäin vienti

kehitysapuun heitetään yhä yli miljardi euroa vuodessa ja hallitus kannattaa eulle yhteistä turvapaikkapolitiikkaa joka toteutuessaan lisännee suomen taakkaa

velkarahalla tietenkin

tällä esityksellä tulee olemaan dramaattiset vaikutukset kuntatalouden kestävyyteen ja se tulee pakottamaan monet kunnat nostamaan veroprosenttiaan tai etsimään liitoskumppaneita kuntapalveluiden rahoituksen pohjan tiputtua pois

arvoisa puhemies

tämä kehitys tulee vain kiihtymään lähivuosina mikä johtaa siihen että julkisten palveluiden saatavuus tulee pysyvästi heikkenemään etenkin ruuhka suomen ulkopuolella

julkisen palveluverkoston saneerauksella tulee olemaan suuria vaikutuksia muun muassa rikkaiden ja köyhien suomalaisten hyvinvointierojen kasvun muodossa

seuraavan hallituksen toivoisi pystyvän esittämään kestäviä ratkaisuja kuntien velvoitteiden lisääntymisen kuntapalveluiden kysynnän kasvun ja kuntarahoituksen rapautumisen

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan s

tässä keskustelussa on ihan oikeutetusti arvosteltu hallituksen linjaa kuntauudistuksen ja sote uudistuksen suhteen ja erityisesti sitä että ei tuoda esille niitä kaikkia elementtejä joita on luvattu tuoda

keskusta on oman mallinsa esitellyt ilmoittanut että he taistelevat viimeiseen mieheen ja naiseen sen oman mallinsa puolesta ilmoittanut että he repivät kuntakartan ja viime viikolla ilmoittanut että myös tämä sote uudistus on katastrofi mutta kun täällä hallituspuolueen edustajat sanovat että keskusta voisi tulla mukaan nyt tähän heidän yhteistyöhönsä tämän esitellyn uudistuksen aikaansaamiseksi niin keskusta on jo puoliksi toisella jalalla lähdössä tähän mukaan

itse näen että tässä hallituksen esityksessä tai näissä elementeissä on tiettyjä aineksia mutta koen että perussuomalaisilla joita on parjattu siitä että me olemme vastuullisesti jättäneet auki näin ison kokonaisuuden kuin sosiaali ja terveydenhuolto on koska se vaatii paljon selvittämistä selvityksiä tarvitaan vielä lisää ja hallituksellakaan ei ole valmista on oikeus tätä mielestäni puhtaalta pöydältä tarkastellakin

mutta kyllä kuulosti erittäin erikoiselta että keskusta joka vaaleissa ratsasti omalla mallillaan tosin siitä eivät kuntavaaliehdokkaat juuri puhuneet on jo puoliksi tämän ilmeisesti ostanut ja aikoo kääntää takkiansa

olen kyllä vähän ymmälläni ja oikeastaan kaipaisin vähän lisäselvitystä tästä toiselta oppositiopuolueelta

perussuomalaisten vaihtoehto tälle kuntauudistukselle on lähtökohtaisesti se että ensinnäkin otetaan lisäaikaa ja valmistellaan tätä yhdessä

se millä tämä lisäajanotto on mahdollista on se että kuntien valtionosuuksia ei leikata esitetyllä tavalla

tämä meidän budjettimmehan on suhteessa hallituksen budjettiin vertailukelpoinen hyvin perusteltu ja samaa kokoluokkaa oleva

mutta sitten kun täällä arvoisa herra puhemies tuotiin esille se mitä tämä hallituksen kuntauudistus tarkoittaa

edustaja tölli joka tuolla nyt menee juuri paikalleen oli sitä mieltä että nämä kaikki uudistukset on alistettu palvelemaan tätä hallituksen kuntauudistusta

itse ilmoitin tämän saman viime syyskuussa kun käsittelimme perussuomalaisten välikysymystä tästä sote uudistuksesta joka on luvattu tuoda tänne tämän vuoden loppuun asti hallituksen tiedonannon perusteella joka oli siis kesäkuussa

hallituksen kesäkuussa antaman tiedonannon mukaan tämän vuoden loppuun mennessä esiteltävä ehdotus sosiaali ja terveydenhuollon rakennelaiksi lähtee siitä että se tukee hallituksen kuntauudistusta

niin ikään kuntalain uudistamisen ja vaativat lain uudisti valtion osuus valtionosuuslain uudistamisen perusteena on se että ne tukisivat hallituksen kuntauudistusta

kaikki isot lakiuudistukset kuntauudistuksessa on siis alistettu hallituksen hallinnolliselle pyrkimykselle luoda maahamme vahvoja peruskuntia

vahvat peruskunnat tarkoittavat hallituksen mielestä nykyistä isompia kuntia sillä vaikka kunta olisi taloudellisesti vahva ja tehokas se ei ole hallituksen mielestä vahva peruskunta jos se järjestää peruspalveluita yhdessä toisten kuntien kanssa

tässä oli vain muutama kuukausi aikaeroa eli me silloin syyskuussa tämän meidän välikysymyksemme esittelypuheessa toimme esille ja varmaan toki on samalla tavalla ajateltu tästä jo silloinkin mutta hyvä että sitä toistetaan koska tämä on oleellista kuntalaisten tietää mikä tässä on takana

itse myös olen sitä mieltä että kyllä myös korvamerkittyjä valtionosuuksia pitäisi harkita tätä kuntauudistusta tehtäessä tehdään sitä nyt sitten millä mallilla tahansa että ne rahat mitä täältä esitetään peruspalveluihin oikeasti sitten käytettäisiin niihin

näinhän on ollut aiemmin enemmän kuin mitä tänä päivänä on kunnissa joten en ainakaan osaa nähdä sitä mitenkään kansanvallan kaventamisena tässä mielessä

sitten tämän keskustelun kuluessa tuli tällainen tilanne jossa kokoomus ja hallituspuolueitten edustajat ylipäätäänkin olivat täällä kehuneet tätä omaa kuntauudistusmalliaan omaa sote rakennelmaansa maasta taivaaseen ja sitten tarjosivat keskustalle mukaantuloa tämän heidän mallinsa taakse

jo tällä uuden suomen verkkosivullaan ja päivite täällä suomenmaan verkkosivuilla on jo päivitettynä mitä tähän keskustan tapani tölli sanoi

se oli suloista korvissani

onko tässä nyt jotenkin hallitus myymässä omaa linjaansa ja menossa keskustan kotikuntamaakunta mallin taakse vai onko keskusta myymässä omaa linjaansa vai mitä tässä on tapahtumassa

minä en ainakaan ole kuullut mitään että hallitus perääntyisi sinänsä tästä viime viikolla esitetystä sote mallistansa jonka keskusta tuomitsi välittömästi juha rehula oli ensimmäinen ja tämä kuntauudistus ei ole sinänsä muuttanut mitenkään muotoaan siinä on edelleen se sama kuntakartta pohjalla

voiko se toimia maakuntaa

jos se voi toimia kuntayhtymänä ilman vastuukuntamallia niin silloin se on hyvin samankaltainen kuin nämä olemassa olevat monet paras hankkeen sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet jotka ovat siis olleet kunnille pakollisia muodostaa ja kyseessä olisi siten vain ikään kuin suurempi versio tästä olemassa olevasta mallista

eihän kunnilla ole tänä päivänäkään sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluita päätettävänään jos he ovat antaneet sitä päätöksentekovaltaa näille yhteistoiminta alueille kuntayhtymille liikelaitoskuntayhtymille malleja on aika monia jotka se paras puitelaki linjasi

niin kuin sanoin lähtökohtaisesti tarvitaan lisäaikaa parempaa valmistelua eikä näin rajuja leikkauksia kuntien valtionosuuksiin ja sitten mieluiten vielä näitä elementtejä kuten korvamerkittyjä määrärahoja niitä tarvitaan

tässähän on keskustankin mallissa vielä kovasti auki se olisiko esimerkiksi maksu maakuntaan suoriteperustainen tällä kunnalla vai olisiko se asukasperustainen ja mikä olisi se vaalijärjestelmä ja päätöksentekojärjestelmä vai olisiko tässä kyse peräti siitä että maakunnalle annettaisiin verotusoikeutta ja muuta vastaavaa

kyllä näitä nopeita malleja pystytään tarjoilemaan koska vain mutta jos me perussuomalaiset tarjoamme mallin niin emme me täällä sitten heti ensimmäiseen kosintaan vastaa että kyllä me sen oman mallin voimme unohtaa ja tulemme teidän taaksenne ja teemme vähän yhteistyötä

lyhytnäköisesti toteutetut säästöt koulutuksessa saattavat pitkällä aikavälillä jopa hidastaa suomen kansantalouden kasvua tuntuvasti

ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuun siirtäminen valtiolle kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin kohdistuvat muutokset sekä säästöt lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta muodostavat konkreettisen riskin suomalaisen koulutusjärjestelmän toimivuudelle tulevaisuudessa

eri koulutusasteiden oppilaitoksille olisi taattava riittävä rahoitus jotta ne pystyvät tarjoamaan kaikille kansalaisille laadukasta koulutusta jatkossakin

myös kouluverkoston kattavuuteen on kiinnitettävä huomiota etteivät koulumatkat maaseudulla veny sietämättömän pitkiksi kylien ja pienien kaupunkien oppilaitosten usein hyvin lyhytnäköisesti tehtyjen sulkemispäätösten myötä

tällä lailla yritetään laitoshoitoa vähentää

mielestäni kyse on myös leikkausesityksestä ja ihmettelen sitä koska tarve laitoshoidolle kuitenkin jatkuvasti kasvaa enkä näe mitään sellaisia ehdotuksia ja rahasummia osoitettavan sellaiseen toimintaan jolla nyt sitten tätä laitoshoitoon tulevaa painetta jotenkin erityisesti saataisiin vähennettyä

ihmettelen muutenkin sitä että tästä laitoshoidosta on tehty sellainen eräänlainen mörkö

sehän on poliittinen päätös kuntatasolla jos näin tehdään tai kuntayhtymätasolla

itse olen yrittänyt omassa kotikaupungissani puuttua ylipäätään siihen että palvelurakennetta on ajettu alas varsinkin haja asutusalueella ja ylipäätään maaseudulla

se ei ole järkevää koska se kotihoito jota tilalle tarjotaan tulee aika kalliiksi myös jos ajattelee että se aika menee hoitajilla aika pitkälti siihen paikasta a paikkaan b liikkumiseen

vähän pitkin hampain tätä lakiehdotusta voin olla hyväksymässä mutta kannatan joka tapauksessa edustaja mäntylän tekemää ehdotusta lausumaehdotuksiksi

tämän lain olisi voinut ihan yhtä hyvin mielestäni hylätä koska tässä ei merkittävää muutosta voimassa olevaan lainsäädäntöön tule

tavallaan jos on se tilanne että tämä lausuma ei mene läpi niin mikäli siitä huolimatta nyt päädyn sitten hyväksymään tämän niin aika pian mikäli ei oikeita toimenpiteitä tapahdu ja toimeenpanossa on ongelmia niin mikäli olen täällä jatkossa eduskunnassa vaikuttamassa takaan sen että tulen sitten esittämään muutoksia tähän lainsäädäntöön itse

arvoisa herra puhemies

edustaja tölli toi esille että olemme tässä valtionosuuspolitiikassa hyvin samoilla linjoilla keskenämme nämä kaksi puoluetta

tänään kun eduskunta äänesti perussuomalaisten lausumaehdotuksista vanhuspalvelulakiin liittyen perussuomalaiset esittivät että kunnille varataan ensi vuoden talousarviossa riittävät resurssit vanhuspalvelulain toimeenpanemiseksi hallituspuolueiden lisäksi myös keskusta äänesti tätä esitystä vastaan kun tämä meidän esityksemme oli se lopullisessa äänestyksessä oleva esitys joka oli siis hallituksen linjaa vastaan

arvoisa herra puhemies

sinänsä en vastusta sitä että vanhuksille lisätään kotiin vietäviä palveluita ja mahdollistetaan se kotona asuminen mutta kun tietää että jatkuvasti jonot laitospalveluihin ja nimenomaan vanhainkoteihin kasvavat niin en kyllä ymmärrä sitä politiikkaa mitä on sosiaali ja terveysministeriön ohjeistuksilla suosituksilla ajettu nimenomaan siinä suhteessa että näitä ympärivuorokautisia laitospaikkoja lakkautettaisiin